mitä sitten tulee tähän edustaja rehulan käsitykseen siitä että tällä ehdotetulla mallilla ei pystytä ratkaisemaan näitä olemassa olevia tai tulevia ongelmia niin olen siitä kyllä eri mieltä

arvoisa puhemies

ihmiset eri puolilla suomea ovat aivan aiheellisesti ymmällään tästä asetuksesta syntyneestä hämmingistä

mielestäni tämä tarjoaa hyvän pohjan sille pohdinnalle jota luonnollisestikin koko hallitus joutuu tekemään siinä vaiheessa kun lausuntokierrosten palaute on saatu

asetuksen toimeenpano ongelmien ei tietenkään soisi johtavan siihen että tehdään ympäristön kannalta heikkoja ratkaisuja koska kyse on myös meidän kaikkien kaivovesistä pohjavesistä lähivesistä

mutta totta on se että hallituksen olisi pitänyt ottaa paljon pontevampi ote neuvonnan ja informaation suhteen koska nyt ihmiset ovat olleet tämän markkinameiningin armoilla

olen aivan vakuuttunut että tämä on keskeinen tavoite jos meinaamme saada palvelut kansalaisen kannalta juuri ne palvelut joihin edustaja rehula viittasi paremmaksi koska vain paremmalla koordinaatiolla voimme saada

kokoomuksessa on valittu nyt näköjään ihan pysyväksi toimintatavaksi että kätevästi kaksilla rattailla

sote kujanjuoksu

pidän tätä erittäin valitettavana että kansalaisten kannalta erittäin merkittävistä asioista puhuttaessa me käytämme tällaisia termejä ikään kuin vähättelisimme näiden ongelmien olemassaoloa

pidän todella tärkeänä sitä että hallitus on tähän asti sitoutunut tämän uudistuksen läpivientiin

nyt on kyse tämän järjestämislakityöryhmän työstä joka menee niin kuin kerroin laajalle lausuntokierrokselle ja vasta sen jälkeen tulee tuon arvioinnin paikka

haluan vielä kun edustaja rehula entisenä ministerinä viittaa täällä että milloin saadaan tämä homma raiteilleen muistuttaa nyt meitä kaikkia siitä että tämä monimutkainen asiakokonaisuus on ollut useiden vuosien ajan useamman hallituksen harteilla ja on yritetty ratkaista näitä asioita

ympäristövaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena osittain myös samojen syiden nojalla joita äskeisessä keskustelussa tuli esiin eli rakennusalan työllisyyden edistämiseksi mutta myös vuokra asuntojen tarjonnan lisäämiseksi

arvoisa puhemies

työvoiman saatavuuden turvaaminen ja vuokratason saaminen laskuun edellyttää vastaamista tähän kasvaneeseen vuokra asuntojen kysyntään eli tarjonnan lisäämistä

kuten kollegat hyvin tietävät olen hypännyt noin seitsemän kuukautta sitten tähän liikkuvaan junaan ja itselleni tänä aikana on kyllä syntynyt sellainen käsitys että hallituksessa hyvin laajasti ollaan sitoutuneita siihen että tämä uudistus on vietävä eteenpäin

valiokunta katsoo että riittävä vuokra asuntotarjonnan turvaaminen on välttämätöntä myös työllistymisen ja talouskasvun edistämiseksi ja on kannatettavaa pyrkiä luomaan monipuolisesti myös uusia malleja perinteisen valtion tukeman vuokra asuntotuotannon rinnalle

vastaan tässä vaiheessa nyt esitettyihin kysymyksiin koska joudun poistumaan hetken päästä tuonne sote kokoukseen

se johtuu siitä että meillä on niin valtavia ongelmia jo nykyisissä palveluissa

hallituksen esityksen tarkoittaman välimallin tarkoituksena ei kuitenkaan valiokunnan näkemyksen mukaan ole se että järjestelmä kilpailisi suoraan yleishyödyllisen ara tuotannon kanssa

erinomaisia puheenvuoroja on käytetty ja varmaan tätä yhteistä tuskaa tästä rahoituksen riittävyydestä tässä on pohdittu

ei minulla edustaja modigin kysymykseen millä tavalla tätä rahoituksen riittämättömyyttä voisimme saada parannetuksi ole mitään yksiselitteistä vastausta muuta kuin se että uskon kyllä siihen että tämän aiheen esilläpito poliittisten puolueitten puheissa ja myöskin ehkä tulevissa eduskuntavaaleissa ja sitten laadittavassa hallitusohjelmassa on aika keskeinen asia koska ilman niitä kirjauksia emme varmaankaan pääse eteenpäin tässä rahoituksen tasossa

mitä sitten tulee tähän asiaan että milloin tämä nyt sitten saadaan kohdalleen ja mikä tämä tilanne on niin kuin sanoin itse olen luottanut siihen että hallitus on hyvin sitoutunut tähän asiaan mutta on totta että tähän monimutkaiseen asiakokonaisuuteen liittyy erilaisia näkökulmia sen te varmasti hyvin muistatte omaltakin ministeriajaltanne

täällä tuntuu todellakin olevan hallituksen piirissä vaikeuksia uskoa opposition ihan aiheellisia varoituksia näitten leikkausten haitallisuudesta ja kun teidän on vaikea uskoa meitä niin uskokaa edes niitä asiantuntijoita jotka tuolla meidän valiokunnassamme ovat meidän kaikkien edessä käyneet

on aivan välttämätöntä korjata nyt muutamia selviä väärinkäsityksiä joita ilmeisesti tämä vanhustenhoito on aiheuttanut myös täällä tämän salin keskuudessa

kokonaisuutta voidaan valiokunnan enemmistön näkemyksen mukaan perustella rajoitusten kohtuullisuudella ja omavastuukoron tuomalla pidemmän aikavälin varmuudella

eli toivon kaikkien yhteistyötä siinä että saamme vahvat kirjaukset tulevan hallituksen ohjelmaan siitä että tätä rahoituksen tasoa täytyy korjata merkittävästi ylöspäin jotta pystymme näihin tavoitteisiin pääsemään

pidän todella valitettavana sitä että täällä esitetään tällaisia näkemyksiä että nyt esimerkiksi tietyssä laitospaikassa olevia vanhuksia alettaisiin kuljetella ja kelkkoa jonnekin muualle

näin ei asia ole ei kerta kaikkiaan

yhdessä yössä ja yhdellä lakiesityksellä me emme näitä asioita pysty korjaamaan vaan tämä on alku tällä lähdetään liikkeelle ja toivottavasti sitten päästään niihin tavoitteisiin joita tässä lainsäädännössä on asetettu

kyllä nyt haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä

asiantuntijat sanovat etteivät löydä tällaisia arviointeja mistään

pidän hyvänä sitä että täällä on korostettu kuitenkin maksuttomuuden merkitystä ja sitä että tässä saadaan yhtenäiset laatukriteerit tälle toiminnalle

ettekö te pelkää että ihmiset väsyvät näiden leikkausten alle ja lasku sen kuin kasvaa

arvoisa rouva puhemies

valiokunnan saaman selvityksen mukaan uudisrakentamisen ohella myös olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutostyöt joissa esimerkiksi liiketiloja muutetaan asuinkäyttöön ovat uudisrakentamiseen verrattavia rakennusalan työllistäjiä

me tiedämme varsin hyvin että jo tänä päivänä ensi ja turvakotien liiton ohella meillä on ollut tällä alalla erilaisia muitakin palveluntarjoajia jotka eivät pidä sisällään oikeastaan juuri minkäänlaista palvelua tai auttamista näille väkivallan uhreille

kyllä täytyy hämmästellä nyt tätä keskustan linjaa äskeistä puheenvuoroa

tämä muuten on erittäin laajasti myös aivan kuten täällä edustaja mäkisalo ropponen totesi meidän suomalaisten asiantuntijoiden näkemys

tarkoitukseni on esitellä tämä ympäristövaliokunnan mietintö

ensin siis täällä käydään keskustelu siitä miksi ei eduskuntaa oteta mukaan tähän prosessiin

meidän pitää siirtyä pois tästä laitosvaltaisesta kulttuurista joka on kansainvälisestikin vertailtuna suomessa aivan liikaa vielä vallalla kun meidän pitäisi päästä esimerkiksi palveluasumiseen erilaisiin ryhmäkoteihin ja niin poispäin

itse en pidä tällaista oikeana turvakotitoimintana jos tarjotaan seinät ja katto ja sanotaan että koetapa selvitä vaan kyllä sen toiminnan tulee myöskin tarjota niitä eväitä jotta ihminen pystyy pääsemään tästä väkivallasta ulos ja irti ja sillä tavoin myöskin parantamaan omaa elämänlaatuaan ja toisaalta sitten saadaan myöskin yhteiskunnallisesti vaikuttavuutta aikaiseksi

no nyt kun hyvä hallitus päästää eduskunnan osallistumaan käymään tätäkin keskustelua jota parhaillaan käymme niin sekään ei kelpaa

vuokra asuntojen saaminen keskustoihin on perusteltua sekä asuntopoliittisesti mutta myös yhdyskuntarakenteen ja ilmastopolitiikan kannalta

haluan kyllä puhemies vielä sanoa

olisikohan käynyt niin että osa näistä käsitteistä on mennyt nyt sekaisin eli aika monet ihmiset kun itsekin olen paljon palautetta saanut ovat käsittäneet että esimerkiksi palveluasuminen olisi laitosmuotoinen että sitä nyt halutaan purkaa

tässä tuntuu kyllä todella puhemies että nämä vaatimukset on asetettu sellaiselle tasolle ettei minkään merkkinen minkäänlainen hallitus kuuna kullan valkiana näitä tavoitteita pysty täyttämään

kansallispuistossa sijaitsevan hotellin laajentamishanke on herättänyt alusta lähtien runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan niin mediassa kuin kansalaistenkin keskuudessa

viime talouspoliittinen ministerivaliokunta esimerkiksi huomioi kuntien lausunnoista väliraporttiin sen että nyt kunnat voivat kuulua suoraan sote alueeseen

kiinnostustakin tällaisten hankkeiden käynnistämiselle on ja korkotukilainan soveltamisen laajentaminen tällä tavoin edistää niiden aloittamista

lähes kuusi vuotta on kulunut tässä valmistelussa ja tähän liittyy monia varsin perustavan laatuisia kysymyksiä metsästyksen ja eläinten poistamisen eli tappamisen sallittavuudesta suojelualueella

niinpä myös valiokuntakäsittelystä muodostui mielenkiintoinen ja valiokunnan jäsenten mielipiteet hajosivat poikkeuksellisen laajasti emmekä päässeet yksimieliseen lopputulokseen

eli hallitus on pitkin matkaa jo kuunnellut kuntia tehnyt tarkentavia päätöksiä mutta on sitoutunut tähän hankkeeseen koska me emme voi nostaa hyvät ystävät käsiä pystyyn näiden isojen haasteiden edessä

kyseessä on siten oltava nimenomaan varsinainen mittava käyttötarkoituksen muutos jonka työllisyysvaikutus on uudisrakentamiseen verrattavissa jotta hanke voi tulla korkotukilainan piiriin

tämä säästää kustannuksia ja on inhimillisesti oikein

totta kai sote ratkaisu muuttaa sitten merkittävästi tässäkin asiassa järjestämisvastuuta eli siinä vaiheessa uskon että pystymme kyllä koordinoimaan myös ihan eri tavalla väkivallan vastaista työtä kun saamme viisi sote aluetta jotka voivat ottaa omalla alueellaan vastuun esimerkiksi tästä väkivallan ehkäisytyöstä ja myöskin ehkä sitten jatkossa siitä koordi nointivastuusta joka tässä laissa nyt annetaan thllle

kansallispuistot ja luonnonpuistot perustetaan aina omilla erillislaeillaan joten näitä alueita koskeviin lakeihin on säilytettävä mahdollisuus tehdä puistokohtaisia tarvittavia poikkeussäännöksiä tulevaisuudessakin

on tärkeää että tässä keskustelussa on useampaan otteeseen muistutettu myös historiasta

valiokunta on halunnut mietinnössään korostaa pallas yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevan pallaksen matkailukeskuksen olevan luonteeltaan erilainen kuin lapin muut matkailukeskukset

luonnonsuojelulain uudistamista koskevaan ehdotukseen on myös sisällytetty muutamia uusia säännöksiä jotka liittyvät erityisesti eläinkantojen sääntelyyn noilla luonnonsuojelualueilla

on tosiaan vielä syytä selventää sitä että kyllä tässä hallituksen nyt lausunnolla olevassa sote esityksessä kaikki kunnat osallistuvat päätöksentekoon

niin euroopassa kuin eri valtioissakin pitäisi myös ymmärtää ettei näihin monimutkaisiin ja vaikeisiin kysymyksiin ole mitään hokkuspokkusratkaisuja olemassa ei täällä suomessa eikä myöskään euroopan unionissa

ja oikeastaan vielä edustaja modigin kysymykseen siitä miten nyt sitten thl pystyy yhdessä kuntien kanssa hoitamaan sen että nämä avohuollon palvelut ovat riittävällä tolalla

edu

kohteella on pitkä hiihto laskettelu ja retkeilymatkailun historia ja se tunnetaan erityisesti aktiivisen luontoretkeilytyyppisen matkailun kohteena

edustaja hiltunen ne

edustaja ei ole vielä kuivua

me olemme eussa onnistuneet monessa

kyllä tässä varmasti tarvitaan ihan sellaista konkreettista yhteistyötä ja uskon että thlssä ollaan jo parhaillaan tekemässä työtä sen eteen millä tavoin sitten alueiden kuntien kanssa yhdessä käydään läpi se miten se avopalvelu miten se palveluketju pystytään pitämään kokonaisena ja saumattomana ja siten turvaamaan se että asiakkaat eivät risteile kodin ja turvakodin välillä vaan pääsisivät ikään kuin parempaan tilanteeseen omassa elämässään ja siinä nimenomaan tämä apu on tärkeää

se ei pidä paikkaansa vaan tässä on kyseessä edustajakokous jossa kaikki kunnat ovat osallisina jossa päätetään nimenomaan kaikkien kuntien yhteistuumin esimerkiksi sellaisista merkittävistä asioista kuin tuon alueen budjetista

mutta pääministeri olin pettynyt siitä että olisi ollut hyvä saada teiltä äsken vastaus siihen mitä mieltä olette siitä että ulkoministeri on todellakin todennut suomessa käytävän voimakasta keskustelua eu jäsenyydestä

hotellirakennuksen vanhin osa on merkitty suojelukohteeksi ja se sisältyy myös ehdotukseen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä

tämä järjestö iucn on myös suositellut että sellaisista suojelualueista jotka eivät täytä tietyn suojelun ja hoidon vaatimuksia ei tulisi käyttää kansallispuisto nimeä

en voi ymmärtää mihin neuvottelukuntaan edustaja pekkarinen täällä puheenvuorolla äsken viittasi

ja täällä äsken ovat edustajat kaikkonen ja salolainen nostaneet esille myös puolustusministeri niinistön linjan josta ulkoasiainvaliokunnalle kukaan ei ole kertonut mitään

lisäksi arvoisa puhemies haluan vielä sanoa sotesta sen verran että on kyllä valitettavaa että täällä joissakin puheenvuoroissa ehdotetaan että palataan takaisin lähtöruutuun

arvoisa puhemies

meillä on erittäin isoja ongelmia haasteita palveluiden tuottamisessa rahoittamisessa järjestämisessä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja kun tätä palveluitten tarpeellisuutta täällä niin moni on nyt korostanut niin toivoisin että tällaista puhetta lähtöruutuun palaamisesta vältettäisiin koska se olisi kyllä pahinta myrkkyä paitsi meidän palveluillemme niin myös henkilöstölle joka odottaa nyt että me vihdoin tekisimme päätöksiä näissä asioissa

painotan tätä sosiaalihuoltolain kirjausta joka siis velvoittaa kunnat myöskin antamaan tätä avohuollon palvelua eli meillä on sitäkin kautta aika vahvat kirjaukset parhaillaan eduskunnan käsittelyssä

valiokunta korostaa että suomessa kansallispuistoja luonnonpuistoja ja muita luonnonsuojelualueita koskevan sääntelyn perusperiaatteet ovat vakiintuneet eikä niitä ole tarpeen muuttaa

erilaisten suojelualueiden perustamisella pyritään turvaamaan alueen ekosysteemien koskemattomuutta ja toimintaa ja tässä viittaan vain kyselytunnillakin esillä olleeseen monimuotoisuusraporttiin jonka mukaan suomessakin joka kymmenes laji on tällä hetkellä uhanalainen

aivan loppuun totean itsekin että tietenkin kaikkein ihanteellisin tilanne olisi se että emme tarvitsisi näitä turvakoteja että meillä olisi sellainen yhteiskunta jossa jokainen voisi olla väkivallasta vapaa eikä kenenkään tarvitsisi omassa kodissaan pelätä

valiokunta katsoo että luonnonsuojelulain muuttamista koskevassa esityksessä on pyritty sovittamaan yhteen yhtäältä suojelualueiden perustamistarkoitus ekosysteemin suojelualueena virkistyskäyttö sekä perinteinen metsästysoikeus erityisesti niin sanotun vapaan metsästysoikeuden alueen suuremmilla suojelualueilla

mutta koska tosiaankaan maailma ei ole täydellinen niin meillä näitä ongelmia on ja me tarvitsemme ehdottomasti ihmisille apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

nykyinen matkailukeskus on pieni

mutta painottaisin kyllä tätä ennaltaehkäisyn merkitystä sitä että me puhumme väkivallattomuuden puolesta ihan sieltä varhaisesta lapsuudesta lähtien

arvoisa puhemies

tämä asia tämä lakiesitys ja sen käsittely valiokunnassa on ollut varsin haasteellista ja aika ei tässä anna mahdollisuuksia koko tämän asian perusteelliseen läpikäyntiin mutta joitakin pääkohtia käyn tässä läpi ja muilta osin viittaan sitten mietintöön

pallastunturin matkailukeskuksen alueen kuluneisuus puutteellinen huoltotoiminta ja rakennelmien heikko kunto ovat heikentäneet myös alueen maisemallisia arvoja

vaikka se on hallituksen lakiesityksen siis lakiesityksen muotoon kirjoitettu loppuraportti niin se ei suinkaan ole vielä hallituksen esitys vaan se on se toimeksiannon mukainen esitys jonka nyt laitamme lausuntokierrokselle jonka jälkeen todennäköisesti maaliskuussa on se aika jolloin hallitus tekee seuraavia linjauksia tässä asiassa ja sen jälkeen tavoitteemme on kuten olemme moneen kertaan kertoneet että huhtikuussa saamme tämän esityksen tänne eduskunnan käsiteltäväksi

emme me pääse tästä kierteestä eroon jollemme me ota tätä asiaa myöskin vahvasti yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi ja tuomitse sitä että joku joutuu kodissaan pelkäämään väkivaltaa

hallitus siis esitti että lakia muutetaan niin että matkailukeskuksen alueella sijaitsevan hotellirakennuksen ja siihen liittyvien muiden tilojen sekä laskettelurakennelmien kunnostaminen ja laajentaminen on tietyin edellytyksin mahdollista

tässä mielessä se mitä täällä areenoilla ja tässä talossa puhutaan ja säädetään lainsäädäntöä on äärimmäisen tärkeää ja pidän kyllä merkityksellisenä sitä että hallitus on omalla toiminnallaan ottanut vastuun näistä asioista

vaikka resurssi on valitettavasti vielä hyvin pieni valtiovalta osoittaa tällä vahvaa sitoutumista tähän asiaan joka on erittäin merkittävä ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa

ja vielä puhemies jos sallitaan haluan itsekin sanoa tähän perustuslailliseen kysymykseen että mielestäni on hyvä että tämän työryhmän työssä on jo työn kuluessa ennakoivasti katsottu niitä kohtia jotka saattavat olla ongelmallisia yritetty löytää niihin ratkaisuja ja tämä työ jatkuu nyt sitten hallituksen puolella

laadullisesti rakentamiselle asetetaan myös tiukat rajoitukset koskien rakennuskorkeutta ja kellaritilojen rakentamista minkä lisäksi asetetaan erityisehtoja kuten asuntovaunualueen poistaminen puiston alueelta

ja vielä puhemies ihan loppuun että kun edustaja niikko täällä pohdiskeli ruotsin tilannetta niin toteanpahan nyt vain että kovasti tuntuu olevan meilläkin tuota tarvetta tälle turvakotitoiminnalle vaikka maahanmuuttajia on maassamme varsin vähän

ympäristövaliokunta kuten tästä mietinnöstä käy ilmi pitää tätä esitystä hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä

valiokunta pitää ehdotettua uudistusta lähtökohdiltaan asianmukaisena koska sen perusteella voidaan siis torjua luonnon monimuotoisuuden uhkaksikin mahdollisesti muodostuvaa haitallisten vieraslajien leviämistä ja vähentää näin kielteisiä vaikutuksia

tässähän on kyse esityksestä jolla on osaltaan haluttu olla vauhdittamassa rakennusalan vaikeaa tilannetta eli suhdanneluonteisia avustuksia on myönnetty eräiden asuinrakennusten korjauksiin

arvoisa herra puhemies

tässä aiheessa olisi mahdollisuus päätyä hyvinkin filosofisiin pohdintoihin siitä minkä vuoksi me tarvitsemme kansallisia normeja tämäntyyppisissä asioissa

sosialidemokraatit edellyttävät että ilmastolasku ei saa kaatua suurempana pienituloisten ihmisten syliin ja tämän olisi meidän näkemyksemme mukaan pitänyt tulla selkeämmin esiin tässä tiedonannossa

ainakin oma kantani on ollut johdonmukaisesti se että niitä tarvitaan sen vuoksi että kaikki ihmiset eri puolilla suomea ovat tasa arvoisessa asemassa kun puhutaan laadukkaista asiantuntevista palveluista

tätä asiaa valiokunta on käsitellyt jo aikaisemminkin ja silloin hyväksyttiin lausuma jossa valiokunta edellytti että hallituksen tulee tämän lain toimivuutta seurata koska kyse on silloinkin ollut määräaikaisesta laista ja arvioida hyvissä ajoin tarvetta jatkaa tämän järjestelmän voimassaoloa minkä hallitus nyt siis on tehnyt ja siitä mietinnöstä nyt olemme täällä tätä keskustelua käymässä

lähtökohta on että kansallispuistossa luontoa muuttava toiminta on kielletty eikä alueella saa esimerkiksi rakentaa rakennuksia rakennelmia tai teitä

vieraslajien ja erityisesti alkuperäisten eliölajien yksilöiden määrän vähentämistä harkittaessa tulee aina olla lähtökohtana kyseisen alueen suojelutavoitteesta lähtevä tarve ja suojeluarvoille aiheutuva merkittävä haitta

erityisen paljon tämä puute häiritsi sen jälkeen kun kuunteli arvoisa pääministeri teidän kannanottojanne viime viikonloppuna